erityisen traagista varuskuntien lakkauttaminen on niissä työskenteleville perheille joissa pahimmassa tapauksessa molemmat vanhemmista jäävät vaille työtä

kymmeniä ja kymmeniä selvityksiä tehtiin ja varmasti joukossa oli myös niitä tuloksia että hyvä ja syvä yhteistyö voi myös toimia ja olla tuloksellinen

lähes yhtä huono vaihtoehto on se että perheet hajoavat kun toinen joutuu etsimään työtä kaukaa kotoaan lähellä kun sitä ei pienimmillä paikkakunnilla ole

itsehallintoalueitten muodostaminen on nyt käsillä ja kaikkien huulilla ja kunnissakin kuntapäättäjien mielessä

paitsi että hallitus on laiminlyönyt kokonaan alueellisten vaikutusten arvioinnin ja parlamentaarisen yhteistyön ei se ole ojentanut kättään myöskään puolustusvoimien palveluksessa oleville työntekijöille

niitten tuoksinoissa nimenomaan kuntatyöntekijät ovat olleet monella tavalla sen keskustelun keskiössä

henkilöstöä edustavat jhl ja aliupseeriliitto ovat moittineet julkisesti hallitusta siitä ettei se ole kuullut henkilöstöä uudistusta tehtäessä

kuinka hyvä ministeri arvioitte esimerkiksi sen eilisen hyvän tuloksen vaikuttavan kuntiin nimenomaan siitä näkökulmasta että myös kunnat ovat isossa roolissa työnantajamarkkinoilla

hyvät käytännöt ovat kuitenkin kateissa kun henkilöstöä ei kuulla näin mittavassa uudistuksessa

tästä nähtiin esimerkki vain muutama kuukausi sitten kun puolustusvoimien ruokahuollon uudistus jyräsi ensimmäisenä miesvaltaisen alan pienipalkkaiset naiset

sukupuolivaikutusten arviointi sivuutettiin täysin kuten siis myös alueellisten vaikutusten arviointi kokonaan

arvoisa puhemies

puolustusvoimain uudistus ajaa järjestelmää kohti valikoivaa asevelvollisuutta

sotilaallisen koulutuksen lisäksi asepalvelus on tarjonnut paikan sosiaaliseen ja yhteisölliseen kasvuun

onkin kysyttävä onko uudistuksen aiheuttamaa lähinnä nuorten miesten syrjäytymisen lisääntymistä millään tavalla arvioitu hallituksen piirissä

epäilen että asiaa ei ole ajateltu

mikäpä olisi suomalaisessa rakentamisessa luontevampaa kuin puurakentaminen ja sen kehittäminen

on nimittäin aika yllättävää kuinka julkisten rakennusten ja pienpuukerrostalojen rakentaminen on meillä niin harvinaista ja asiantuntijoitten mukaan osaaminenkin vielä aika lapsenkengissä

asiantuntijat peräävät että tarvittaisiin nykyistä toimivammat standardit edullisempia rakenneratkaisuja ja myöskin sitä osaamista niin suunnitteluun kuin myöskin sitten siihen itse rakentamiseen

kehitys on todella valitettavaa sillä maakunnan kehittämisraha on ollut tehokas ja joillain alueilla jopa ainoa maakunnan kehittämisen väline

arvoisa ministeri viitanen miten aiotte puurakentamista edistää nimenomaan koulutuksen keinoin tai mitä keinovalikoimaa teillä onkaan

materiaaliahan meillä kyllä riittää

on saatu liikkeelle mittaluokaltaan huomattavia hankkeita joita kunnat ja muut alueen toimijat ovat sitten yhdessä olleet mukana rahoittamassa ja nämä hankkeet ovat edistäneet kunkin maakunnan omista lähtökohdista nousevia kehittämisideoita ja tarpeita

nyt tätäkin ollaan siis alas ajamassa

kuka ottaa vastuun tulevaisuudessa elinkeinojen kehityksestä maakunnissa kun keinot maakunnilta viedään ja maakunnatkin ajetaan alas

arvoisa puhemies

hyvä edustaja orpo miten me saisimme teille nyt selväksi sen että meidän mallissamme omat kunnat jäisivät olemaan valtuustot jäisivät

arvoisa herra puhemies

luottamusta on osaltaan murentanut myös se että valtion leikkuri on kohdistunut nimenomaan valtionosuuksiin ja pääosin valtionosuuksiin koko tämän vaalikauden ajan

talouden taantuma pakottaa tarkastelemaan määrärahojen käyttöä myös sivistyksen ja opetuksen rintamalla ja erityisesti nuorten työllisyystilanne pitää nyt huomioida

niitä ovat ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen lisämäärärahat sekä korkeakoulutetuille suunnattava oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus

siinä uudessakin kunnassa tullaan tarvitsemaan paljon niitä tekeviä käsiä ja ammattitaitoisia ihmisiä

panostus ammatilliseen koulutukseen on siis mitä parhainta syrjäytymisen ehkäisyä

ammatillisen koulutuksen arvostuksen täytyy tulla myös muuta kautta

ammattikoulutupaikkojen riittävästä määrästä on edelleenkin huolehdittava

sivistyksellisen tasa arvon peruskivi on kirjastotoiminta ja sen kehittäminen

siksi pidänkin valitettavana sitä että budjetissa kirjastorakentamisen määrärahat vähenevät ensi vuonna

kirjastopalveluiden turvaaminen olisi välttämätöntä koska juuri kirjastot ovat kulttuuri ja sivistyspalveluista niitä jotka ovat kaikkien tasa arvoisesti saavutettavissa maksutta

kun nyt siirrytään valtionosuusuudistuksen myötä niin sanottuun yhden putken malliin on tärkeää varmistaa että kunnat osoittavat määrärahoja myös kuntien kulttuuri ja vapaa ajan palveluihin

kulttuuri ei siis lainkaan ole vähäpätöinen asia mutta niin usein se jää sosiaali ja terveystoimen tai koulusektorinkin rahanpuutteen vuoksi jalkoihin kuntien laatiessa talousarvioitaan

kulttuurin ja liikunnan merkitys ennalta ehkäisevänä toimintana on suuri ja pienin panostuksen voidaan välttyä kalliilta korjaavilta toimenpiteiltä

arvoisa rouva puhemies

elvytyksen kannalta on tärkeää että koulujen perustamiskustannusten valtionosuuksien myöntämisvaltuutta ja määrärahoja korotetaan

esimerkiksi kiireellisimmät homekoulut voivat köyhältä kunnalta jäädä siksi korjaamatta kun omasta rahoitusosuudesta ei kyetä vastaamaan

arvoisa puhemies

nimittäin kuntapäättäjänäkään en voi olla kiittämättä hallitusta siitä että se vahvistaa kuntataloutta nyt pitkästä aikaa oikeastaan ensimmäistä kertaa neljään vuoteen

yliopistojen oman yksityisen rahoituksen kerääminen on edennyt taantumassa alueittain hyvin vaihdellen useilla ei niin hyvin kuin vielä vuosi pari sitten oletettiin

tämä on yksi niitä tärkeimpiä asioita mitä eduskunnan täytyy myöskin sen alueellisen yliopistokoulutuksen turvaamiseksi seurata

tunnetusti se on vaikea tehtävä eikä noin vain tehtäviä poimimalla suinkaan toteudu vaan katseet on enemmänkin suunnattava ihan kokonaisiin prosesseihin ja kokonaisuuksiin

tässä kireässä kuntatalouden tilassa ja yleensä talouden tilassa on tärkeää myös seurata sitä että rahoitusperiaatteen oikeudenmukaisuus tulee toteutumaan niin etteivät kunnat joudu hakemaan kantokykyään aina vain asiakasmaksujen nostolla tai kuntaveron noston kautta

mutta kuitenkin nämä toimialan investoinnit voisivat antaa meille kasvun mahdollisuuksia jos ja kun ne nousevat miljardiluokkaan ja puhtaan teknologian vienti voisi kasvaa sillä tavalla merkittävästi

suomi tunnetaan maailmalla kuitenkin edelleenkin käytännönläheisenä ratkaisijana ilmastonmuutokseen ja myöskin ruoka vesi ja energiapulaan liittyvissä ongelmissa

pysytään siinä sitten yhä edelleen kärkimaana

arvoisa rouva puhemies

aiemmin puhuttiin lapsilisien indeksistä ja juuripa niittenkin kohdalla on tiukasti otettu heti jo siinä lain valmisteluvaiheessa esiin myöskin se kuinka ne vaikuttavat sitten lapsiin ja lapsiperheköyhyyteen ja lapsiköyhyyteen

joten otetaanko tämä kokonaisuus huomioon

siksipä haluaisinkin tietää ja kysyä teiltä

onko juuri näin

tämä syö synergiaongelmia tämän laitteiston käytös mutta edusti akatainen tuuletteli arvoisa puhemies

esimerkiksi kuinka monta kuntaa suomeen jää uudistuksen jälkeen mitä se merkitsee muun muassa kuntataloudelle sekä asukkaiden tarvitsemille lähipalveluille

mietinnön lopussa valiokunnan enemmistö toteaa lyhyesti ymmärtävänsä ettei uudistuksen vaikutuksia ole vielä tässä vaiheessa mahdollista tarkasti arvioida

tämä on erikoista koska suomessa on tehty jo vuosikymmeniä laadukasta ja kattavaa kunnallishallinnon ja talouden tutkimustyötä

lakiesityksen yleisperusteluihin kirjatut vaikuttavuusarvioinnit ovat ylimalkaisia ja suurelta osin suoraa kopiointia hallitusohjelman tekstistä vailla tutkimuspohjaista näyttöä niiden totuudenmukaisuudesta

harvoissa kohdissa joissa tutkimuksiin on viitattu on kerrottu vain sopivin osin puolitotuuksia kuten on tehty muun muassa asukkaiden kiinnittymisestä kotikuntaansa

hallitus olisi omatoimisesti voinut hyödyntää myös jo tehtyjä tutkimuksia aiemmista kuntaliitoksista esimerkiksi antti moision ja roope uusitalon kuntien yhdistymisen vaikutukset kuntien menoihin kuntaosaston julkaisuista kuntaliitoksen jälkeen

kuntien yhdistymisen vaikutukset liitosalueiden näkökulmasta sekä kuntaliiton paras hanketta koskevat arttu tutkimusohjelman julkaisut

niissä on vedetty muun muassa sellaisia johtopäätöksiä että vapaaehtoisuus ja keskinäinen luottamus ovat kuntauudistuksissa onnistumisen edellytyksiä sekä niin sanotut rutiiniliitokset sekä pakkoliitokset ovat nostaneet kunnan toimintamenoja pysyvästi verrokkikuntia korkeammalle tasolle

vaikuttavuusarviointien sijasta hallitus teetätti useita tutkimuksia siitä että kuntien taloudet ovat kiristymässä ja huoltosuhde on heikkenemässä

jo tehtyjen tutkimusten johtopäätökset eivät tue hallituksen vaihtoehdotonta kuntauudistuslinjaa jolloin hallitus mieluummin välttää keskustelemasta aiheesta tai se esittää omia tuulesta temmattuja arvioita

kokoomusjohtoisen hallituksen tähän asti tekemät päätökset kiristävät kuntataloutta yli miljardilla

kuntauudistuksen talousvaikutusten puutteelliseen arviointiin on kiinnittänyt huomiota myös eduskunnan valtiovarainvaliokunta joka tuoreessa valtiontalouden kehysselontekoa koskevassa mietinnössään ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa jonka mukaan eduskunta edellyttää että kunta ja sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksessa arvioidaan kaikille kansalaisille ulottuvien palveluiden ohella erittäin huolellisesti uudistuksen taloudelliset vaikutukset analyyttisesti kaikkien toimenpiteiden osalta

puuttuvien talousvaikutusten lisäksi lakiesityksen yleisperusteluihin on kirjattu väittämiä joista haluamme oikoa muutamia keskeisimpiä

lakiesityksen mukaan johon mietinnössäkin on yhdytty kuntaliitoksilla voitaisiin vaikuttaa väestökehitykseen väestörakenteeseen kuntien talouskehitykseen palvelujen järjestämisen edellytyksiin sekä tarpeeseen eheyttää yhdyskuntarakennetta

elinvoiman kysymykset ovat eri alueilla erilaisia

kaikki ehdotetut kuntajakoselvitysalueet eivät välttämättä olisi elinvoimaisia koska elinvoimaisia kuntia ei synny heikon väestökehityksen ja työpaikkakehityksen kuntia yhdistelemällä

kuntaliitokset eivät välttämättä ole vastaus vaan lisäksi saatetaan tarvita muita toimenpiteitä tai palvelurakenteita jotta peruspalvelut voidaan turvata

arvoisa puhemies

jos uudistuksen perustelut ja muutostarpeet eri alueilla ovat erilaisia voisivatko myös ratkaisut olla erilaisia

yhdestä syrjäytyneestähän yhteiskunta saa noin miljoonan euron laskun puhumattakaan yksilön kärsimyksistä

sisäisen turvallisuuden kokonaisuus on laaja ja hyvin monisyinen ja usein unohtuukin sen tarkasteleminen kokonaisuutena

pitäisikö yhteiskunnan pystyä takaamaan joka ikiselle peruskoulun päättäneelle koulutuspaikka ja pitäisikö koulutustakuusta tulla ihan joka puolella suomea aivan itsestäänselvyys

tässäkin kohtaa pelkästään sisäministeriön hallinnonalan budjettia tarkastelemalla emme saa sitä oikeaa kokonaiskuvaa

sisäinen turvallisuus on yhtä lailla sosiaalipolitiikkaa kuin myöskin ulkopolitiikkaa kansainvälisyys on koko ajan enemmän päätään nostava osa tässä

siksi myös ennaltaehkäisyyn tarvitaan poikkipoliittista otetta ja tuo kansainvälisyys hyvin monella tavalla vaatii myös sitä että yhteys ulkoiseen turvallisuuteen on yhtäläinen kuin myöskin sosiaalipolitiikkaan mutta tämä kansainvälinen ote ja sen lisääntyminen kiinnostaa

kysyin tätä jo viime viikollakin teiltä

miten aiotte toimia niin että tämä kansainvälisen ulottuvuuden asia hanskataan nykyistä paremmin

hallitus puhuu vahvasta peruskunnasta mutta vielä ei ole ollut mitään näyttöä tai pitävää kertomusta siitä miten se pystyisi sote asiat hoitamaan paremmin kuin esimerkiksi nuo toiminnassa jo toimivat yhteistoiminta alueet

yksityiset metsänomistajat saavat valtion tukea energiapuusta mutta ainakaan nykymallin mukaan muun muassa kunnat eivät ole oikeutettuja tähän tukimuotoon

noilla kuntien metsähehtaareilla voisi olla kuitenkin kunnille työllistävää vaikutusta nykyistä enemmän ja myöskin tietysti merkittävää metsänhoidollista vaikutusta

maaliskuuta tulee olemaan taas kunnille jonkinlainen maaginen päivä kun pitää vastata valtionhallinnolle miten kunnissa ajatellaan järjestää nyt sote palvelut

pitääkö aikataulu arvon ministeri

arvoisa puhemies

kuntalain kokonaisuudistus on tämän hallituskauden suuria tehtäviä ollut ja tämä hallituksen esityshän kiristää kyllä nyt kuntatalouden hallintaa aivan merkittävällä tavalla nimenomaan siihen sisältyvän alijäämän kattamisvelvollisuuden kiristyksen myötä

aiemmin tämä käytäntö on ollut joustavampi nytkin kuusi vuotta voi olla joissain vakavimmissa tapauksissa mahdollista

samaan aikaan kuitenkin tiedämme sen kuinka valtiovallan toimin ollaan kuntien taloutta kiristetty

palaamme aina uudestaan ja uudestaan tähän rahoitusvelvollisuuteen mikä valtion täytyy nimenomaan hoitaa

mitä sanotte niille kunnille joille velvoitteita on lisätty miljardin tehtäviä ei ole määritelty ja vielä tämä kattamisvelvollisuus tulee heikentämään kuntalaisten asemaa

ministeriön hallinnonalaan ja ensimmäisenä olisi elsi katainen on arvoisa puhemies

liikenteen osalta yksityisteiden valtionavustusten leikkaaminen ja toisena tilattavien lehtien arvonlisäveron nosto ovat ehkäpä räikeimpien tapausten joukossa

on aivan totta että tässä kireässä kuntatalouden tilanteessa ja valtiontalouden tilanteessa on yhä pidettävä kiinni siitä ja seurattava sitä että valtion ja kuntien välinen rahoitusperiaatteen tasapuolisuus toteutuu tästä käsittelyssä olevasta vuosikorotuksestakin huolimatta

hallituksen päätös leikata rajusti yksityisteiden valtionavustuksia hankaloittaa kohtuuttomasti myös monen ihmisen arkiliikkumista ja tuo turhia esteitä elinkeinoelämälle

tässä kehitysarviossa ei ole kuitenkaan huomioitu vielä valmisteilla olevaa toimenpideohjelmaa siitä kuinka kuntien tehtäviä ja vähentämisiä tehdään ja jo edellisestä kaudesta tiedämme että se ei todellakaan ole helppo tehtävä eikä myöskään sote uudistuksen vaikutuksia joiden kyllä odotetaan vahvistavan myöskin kuntataloutta

muun muassa joukkoliikenteen kehittäminen on maaseudun osalta aina tarkoittanut joukkoliikenteen alasajoa ja verotuksen myötä yksityisautoilukin vain kallistuu

meillä on myös edelliseltä kaudelta joitakin haasteita jäljellä esimerkiksi alijäämien kattamisvelvollisuus kunnille joka tulee ihan täysimääräisenä myöskin käytäntöön eikä riitä enää se että tehdään vain asiasta suunnitelma

hän listaa sujuvuuden yhdenvertaisuuden ja liikenneturvallisuuden kolmeksi tärkeimmäksi asiaksi ja nimenomaan tämä yhdenvertaisuus on asia jonka todella toivon hänen myöskin toteuttavan käytännössä

vielä on vähän hämärän peitossa kuinka se tulee vaikuttamaan sitten kuntien talouteen puhumattakaan kuntien uudesta roolista tässä suuressa sote uudistuksessa